arvoisa pääministeri te puhuitte kauniisti lapsista ja siitä että me emme halua kasvattaa kakkua lapsien maksettavaksi

sitten näitten paikkojen jaon kohdalla on myös syytä harkita ja pikkuhiljaa alkaa poistaa näitä vääristäviä kielipohjaisia kiintiöitä mitä on olemassa

en kannata liittovaltiokehitystä

mutta minulle jäi kyllä se käsitys puheestanne että te haikailette nato liittouman perään ja tämä puolustusvoimien uskottavuuden alasajo mistä edustaja niinistö puhui antaa teille siihen selkänojan

tiedämme että ranskan presidentti tulee tuossa luultavasti vaihtumaan ja kreikassakin käydään vaalit

koska te ette ole korjanneet tätä perusväylänpidon rahoituksen alibudjetointia tästä tulee todella iso lasku tuleville sukupolville

nyt pitäisi varautua myös ulkopolitiikan muihin dramaattisiin muutoksiin ja kysymys kuuluukin

korjausvelka ylettyy nyt jo sinne runkorakenteisiin ja sen korjaaminen on kallista

arvoisa puhemies

kuten olemme monesta puheenvuorosta kuulleet metsästäminen on tarpeellista myös kansallispuistoissa mutta kun tämmöistä pelkoa on siitä että tuliaseella metsästäminen kaikottaisi vaeltajat pois alueelta tai jotain muuta vastaavaa niin oletteko pohtineet jousimetsästyksen etuja tämmöisen kansallispuiston alueella metsästämisessä vaikkapa laajemmalla riistavalikoimallakin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä turvallisuuspuoli mikä tässä on nyt puhututtanut ja mikä on perusteena täällä on hoidettu kyllä jo muulla tavoin

se voisi hyvässä lykyssä toimia myös yhtenä turismin vetonaulanakin jos sitä erityisesti suosittaisiin sillä alueella

yhteenvetona voisi kysyä koska tämä rikollisten hyysääminen tässä valtiossa loppuu

ja jos salin vasen laita tosiaan on sen kannalla että on hyvä rajoittaa yrittäjien työaikaa niin kysyn vain

nämä seuraukset mitkä ovat lapsen seksuaalisen hyväksikäytön jäljiltä sen uhrilla eli lapsella seuraavat koko iän mukana ja täällä mietitään onko se nyt sitten oikein jos tähän puututaan

mistä te löydätte näiden kaikkien ajokorttiuudistusten ja kaikkien muiden direktiivien jäljiltä ne kuljettajat suomeen jotka pitävät suomen pyörät pyörimässä

tämä pisara rata on varsin kallis hanke ja vie rahaa esimerkiksi tältä tärkeältä perusväylänpidolta

finavian toiminta maakuntakentillä on useiden mielestä ollut hieman negatiivista

mitä mieltä olette finavian toiminnasta ja varsinkin siitä että talousluvut eivät ole kovinkaan avoimia

aikooko arvoisa omistajaohjausministeri ottaa selvää miten finavia toimii talou dellisesti ja saattaa kansanedustajien tietoon nämä taloudelliset luvut meidän päätöksiemme tueksi

olen useasti kysynyt kuinka suureen luottoluokituksen laskuun suomi on varautunut ja nyt saatiin ensimmäinen viesti siitä miten se vaikuttaa

kun otetaan huomioon näiden ongelmissa olevien maiden tilanne ja listan kasvaminen unkari espanja italia ja huomioidaan vielä ranskan vaikeudet pitää kolmen an luokitus se pitää sisällään riskin euroopan tilanteen katastrofista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän esityksen suurimpana häviäjänä ovat pienet paikallislehdet joita käyttävät muun muassa ne pienet kyläyhdistykset mummunkammarit ynnä muuta

minäkin lähden kyllä siitä ajatuksesta että kännykän ja tvn toimivuuden pitää olla lähtökohtaisesti kunnossa ennen kuin lähdetään asioita eteenpäin viemään

näin ollen onkin hyvä että hallituksen esitys ervvstä on ollut epätäsmällinen ja me saamme uuden tilaisuuden äänestää siitä ja mahdollisesti perääntyä siitä päätöksestä

suurissa lehdissä se ei onnistu ja siitä seuraa sitten taas varsinkin vanhempien ihmisten keskuudessa tiedon vähenemistä nykytilanteesta

mielestämme suomen rauhanturvaamisen painopistettä tulisikin siirtää entistä enemmän takaisin perinteisen ykn rauhanturvaamisen suuntaan

pelkään että nyt langattoman laajakaistan toteutuessa valokuituverkon rakentaminen pysähtyy

jopa katajan esittelypuhe piti tämän asian negatiiviset asiat sisällään ja te olette jopa huomanneet sen siis itse esittelypuheen perusteella

nyt me olemme joka tapauksessa siinä tilanteessa että suomen kolmen an luottoluokituksen pelätään tippuvan joten sille on tehtävä jotain

kaupan alalla on kaksi toimijaa joista halutaan pois ja nyt tämä mahdollinen huutokauppaaminen kahdessa osassa heikentää kilpailutilannetta

suomalaisten rauhanturvaajien suojasta on huolehdittava ja turvavarusteiden ja kaluston on oltava ajanmukaisia

arvoisa puhemies

liikenneinfraan pitkän ajan saatossa syntyneen korjausvelan poistaminen on liikennepolitiikassa tämän kauden tärkein tehtävä

määrärahojen on oltava suhteessa operaatioiden vaarallisuuteen ja kaluston hintaan

mutta vastuunkanto

painopiste on siirrettävä ykn suuntaan rauhanturvaamiseen ja päällekkäisiä operaatioita ei voi olla liian monta

jos me olisimme menneet hallitukseen mihin toki pyrimme niin me olisimme joutuneet tekemään sellaisia vastuunkantosuorituksia mitä te nyt hallituksessa teette eli kannatte ulkomaiden taloudesta huolta

puhemies

näitä operaatioita tulee tulevaisuudessa entistä tarkemmin valikoida nimenomaan olosuhteet huomioon ottaen ja suomalaisten arvokkaan työn ja toimintamallin tuntien ja suomalaisten rauhanturvaajien turvallisuudesta myös oikeusturvasta on pidettävä huolta

nyt hallitus toimii parlamentaarisen yhteistyöryhmän linjauksien mukaisesti ja korostan että tämä ryhmä on ollut yksimielinen

ja pyöräilystä tytöstä ajasta luvut esittää lisäkysymyksiä murtautumaan usan asuisin arvoisa puhemies

toisin kuin edeltäjänsä nykyinen sipilän soinin ja stubbin hallitus on ymmärtänyt liikenteen ja liikenneinfran tärkeyden

arvoisa puhemies

merimetsoakin enemmän kaloja syövät hylkeet ja hylkeet ovat se pahempi riesa siinä suhteessa että ne syövät niin sanotusti jalokaloja

oletteko antaneet jotain lisäkoulutusta ja ohjeistusta meidän rauhanturvaajillemme jotka toimivat siellä kenties tulenarassakin tilanteessa ja onko siellä toimivien mandaatti toimintamandaatti mielestänne riittävä

korjausliike on käynnissä ja me panostamme huomattavasti liikenneinfraan erityisesti perusväylänpitoon ja alempiasteiseen tieverkkoon mukaan lukien yksityistiet ja metsätiet

yksi kärkihankkeista on biotalous ja ilman keskeytymätöntä puuvirtaa tämä tavoite ei onnistu

liikenneinfraan panostus on siis ensiarvoisen tärkeää ja liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä

maassamme on vanhastaan jo edellisten hallituksien toimesta useita veroja ja maksuja jotka kohdistuvat henkilöautoiluun ja eri liikennemuotoihin

tämä on energiataloudellisesti ympäristöystävällisesti sekä liikenneturvallisuuden kannalta kestämätön tilanne

sen johdosta hallitus alentaa autoveroa niin että liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys paranevat

tämä edistää sitä että myös tulevaisuudessa koko maassa pystyy asumaan ja elämään

on huomioitava että tämä on nimenomaan vrn päätös kun hallitus leikkasi kohtalaisen pienen määrän ostoliikennerahoista

tämä yllätti myös hallituksen että vr halusi leikata juuri näiltä vuoroilta linjoilta ja leikkaukset olivat huomattavasti isompia kuin mitä ostomäärärahojen leikkaus olisi edellyttänyt

arvoisa puhemies

mutta joka tapauksessa tilanne on tämä ja vr pystyi monopoliasemastaan johtuen sanelemaan tämän tilanteen

ja kun kyseessä on semmoinen asia etteivät viranomaiset tosiaankaan saa ilmoittaa eteenpäin niin silloin siinä on suuri riski että siinä syntyy väärinymmärryksiä ja väärinkäytöksiä

onneksi hallitus etsii aktiivisesti korvaavaa liikennettä ja nämä tulevat sitten tulevaisuudessa muuttamaan tilanteen

mikä on se syy minkä johdosta tämmöisellä panossuhteella valtio lähtee kiihdyttämään verokilpailua suhteessa naapurimaihin

arvoisa puhemies

ja kun näitä on tullut julki ainakin yksi tapaus missä on hyvin suuri summa oikeastaan otettu suomalaisten taskuista pistetty omaan taskuun huijaamalla niin on syytä epäillä että näitä on enemmänkin

toki on väärinkäyttäjiä myös kantaväestön suhteen mutta niin kauan kuin tämmöinen hämyn verho on näiden tukien ympärillä niin siinä vaiheessa on myös hyvin suuri riski jopa maahanmuuttajien suhteen että se lisää tämmöistä vihamielisyyttä

jos me ajattelemme maahanmuuttajienkin etua edustaja paatero täällä varmasti viittasi siihen niin eikö olisi parempi että tämä järjestelmä olisi avoin jolloin ei pääsisi syntymään mitään väärinkäsityksiä ja ne ketkä käyttävät väärin tätä meidän järjestelmää jäisivät sitten kiinni siitä

en usko että kuitenkaan tekään haluatte tähän maahan mitään semmoisia henkilöitä jotka haluavat oikeasti vain käyttää väärin meidän etujamme

hyvä että turvallisuussektorin eläkeiästä puhutaan koska ei ole minun mielestäni hyväksyttävää että pelastajasta tulee pelastettava kesken tehtävän koska vaikeissa tilanteissa on se turvallisuusviranomainen sitten poliisi tai palomies tai mikä tahansa kyseessä ei ole pelkästään tämän pelastajan henki vaan myös pelastajan työparin henki ja sen pelastettavan henki

arvoisa puhemies

suomen rautatieliikenteessä kilpailu on sanotaanko tavaraliikenteen osalta hyvin vähäistä ja henkilöliikenteessä olematonta

jos me otamme suomalaisen erityisosaamisen suomalaisen öljyntorjuntakyvyn taidon ja kaluston käyttöön juuri tuolla herkällä alueella eikö se ole vastuullista politiikkaa

tämä vrn monopoli on naulattu kiinni pitkien sopimuksien myötä ja kilpailutilannehan on todellakin huono

eli silloin kun tässä pidämme huolta koko turvallisuussektorista mitenkään jaottelematta kovempiin jätkiin tai vielä kovempiin jätkiin tai naisiin me puutumme koko yhteiskunnan turvallisuuteen ei pelkästään yhden tai kahden ammattikunnan asioihin

jos siellä on heikommalla taidolla olevat toimijat paikan päällä jotka eivät osaa vahingon sattuessa torjua noita ympäristövahinkoja eikö se ole huono juttu

aikooko omistajaohjausministeri puuttua tähän tilanteeseen jotenkin että ihmiset ja teollisuus saavat semmoisen palvelun että teollisuus pystyy toimimaan ja ihmiset pääsevät liikkumaan siihen asti kunnes nämä pitkät sopimukset jotka edellinen liikenneministeri teki raukeavat

tosiaan valokuituverkko on huoltovarmuustekijöissäkin myrskyjen jälkeen se asia joka on huoltovarma ja yleensäkin turvallisuutta luova tekijä

tosiaan langattomaan laajakaistaan yleensäkin langattomaan tekniikkaan liittyy kyseenalaistettuja tutkimuksia sen terveysvaikutuksista ja väitetään että sen tutkimiseenkaan ei käytetä oikeita termejä ja oikeita tapoja

nyt esimerkiksi rikkidirektiivi on erittäin epätasa arvoistava joten on syytä kysyä onko koko eurooppa enää semmoinen mihin olemme liittyneet

aikooko ministeri tutustua näihin mahdollisiin langattomien tekniikoiden terveysvaikutuksiin ja jos niitä nykykäsityksen mukaan ei ole voidaanko esimerkiksi huutokauppayhteyteen pistää vaatimus mahdollisten terveysvaikutuksien korvauksesta

kiistämättä perusväylänpito ja yksityisteiden rahoitus on isoin ongelma mutta myös liikennehankkeiden rahoitus takkuaa ja ehkäpä kaikkien yllätykseksi nostan nyt yhden hankkeen esille

perustuslakivaliokunta on lausunut siitä että se ei ole perustuslakimme mukaisesti mahdollista

kysymys kuuluu

aikooko hallitus noudattaa suomen perustuslakia

arvoisa puhemies

valtion työpaikka mistä saadaan verotuloja on huomattavasti parempi kuin se että työttömyyskortistossa maksetaan työttömyysmaksuja

jos omistajaohjaus ei toimi sen ääni ei kuulu niin mielestäni se on jopa vastuun pakoilua

ministeri hautala

arvoisa puhemies